sdpn lailla komissio on korostanut että aktiiviset toimenpiteet ja toimeentuloturva edistävät yhdessä kysyntää ja helpottavat työelämään palaamista sekä ehkäisevät sosiaalista syrjäytyneisyyttä

tässä nyt olennainen asia on se että poliisin rakenneuudistuksen tavoitehan oli vähentää poliisin hallintoa keventää sitä ylemmän johdon lukumäärää ja turvata kentälle operatiivisen toiminnan suorituskyky

vientiteollisuutemme ja osaamisemme tukeminen vaatii nyt paremmin ajan tasalla olevaa työkalupakkia jotta tuotantoa ei esimerkiksi kansainvälisen kilpailun ja muiden maiden tukiratkaisujen avulla siirry maastamme

tämä on erittäin vakavaa epävarmuutta vaarantaa myöskin jo seuraavan hallituksen päätösvallan ja mahdollisuuden keskeisten elinkeinopoliittisten hankkeiden osalta

lakivaliokunnalla täytyy olla oikeus mutta myös velvollisuus vielä oikeusministeriön kanssa käydä läpi myös näitä soveltamiseen liittyviä kysymyksiä kun vihdoinkin saadaan nyt ylipäänsä tämä sisäministeriön pitkään yli hallituskausien ajama asia tänne pöydälle

nyt päinvastoin suunnitellaan poliisin valtakunnallisten yksikköjen heikentämistä operatiivisesti

minä muistan aikoinaan että kun alaikäisten lasten turvapaikanhakijoiden taustojen selvittämiseksi esitettiin eduskunnalle lakia että sosiaaliviranomaisten on autettava maahanmuutto ulkomaalaisviranomaisia näiden lasten taustojen selvittämisessä ja annettava tietoa niin täällä oli erittäin voimakas ryhmittymä joka katsoi että se on lapsen edun vastaista että se ei ole lapsen edun vastaista että pienen alaikäisen lapsen lähettää toiselle puolelle maapalloa yksinään ja erilaisten välittäjien käsiin mutta se että selvitetään mikä on lapsen tilanne oli hyvin vaikea prosessi

kansallisen eheyden ja selviytymisen sekä edustuksellisen demokratian vahvistamiseksi niin hallituksen kuin oppositionkin on istuttava nyt samaan pöytään

valtion omistajapolitiikan on oltava pitkäjänteistä yhteiskuntavastuullista ja tähdättävä työllisyyden sekä omaisuuden arvon kasvattamiseen

nyt tätä ei pidä sutena laskea pois vaan ottaa tässä esille tulleet epäkohdat kiinni ja tehdä tästä vihdoin sellainen asia että sisäisen turvallisuuden ja kansainvälisen turvallisuuden osalta saadaan oikea askel otettua

yritystukien käsittelyajat ovat sietämättömiä

nyt tarvitaan ulkopuolista selvittäjää myöskin varmistamaan että poliisihallinnossa ja toiminnassa turvataan ne tavoitteet joiden alun perin myös hallitus ja uskon ja toivon nykyinen sisäministeri haluaa toteutuvan

tuottavuusohjelma on jäädytettävä toistaiseksi sekä voimakkaasti lisättävä kunnille annettavia valtionapuja sosiaali ja terveyspalvelujen ja opetustoimen turvaamiseksi

maahanmuuttoviraston toimintamenot on turvattava ja poliisin sekä krpn talousrikostorjuntakykyä vahvistettava

mielenkiintoisia ovat keskusrikospoliisin kokemat voimavarojen leikkausuhat juuri hetkellä jolloin myös talousrikostutkinta on ulottunut politiikan ja hallinnon rakenteisiin

kansallisen eheyden ja selviytymisen sekä edustuksellisen demokratian vahvistamiseksi niin hallituksen kuin oppositionkin on istuttava nyt samaan pöytään

hallitus suhtautuu siis välinpitämättömästi korkeaan työttömyysasteeseen

valtionvelan hoitaminen on helpompaa kuin työttömyydestä ja syrjäytymisestä aiheutuvan inhimillisen laskun maksaminen ja nyt on viimeinen hetki tehdä tästä johtopäätöksiä

herra puhemies

tämä rekisteritietojen ja tietojenvaihdon lisääminen on erittäin tärkeätä rajat ylittävän rikollisuuden niin laittoman maahanmuuton kuin terrorisminkin torjunnan kannalta ja tämä on hyvä liittää myös tämän prumin sopimuksen kokemuksiin ja tehostamisen tarpeisiin

voi sanoa että kyllähän poliittinen päätöksenteko poliisin johtaminen on jossain määrin epäonnistunut jos sisäisen turvallisuuden etulinjan miehet ja naiset poliisit joutuvat tuolla kadulla peräämään oikeuksiaan

ja täytyy sanoa että olen omalta osaltani kyllä ylpeä siitä että olen voinut olla säätytalolla tukemassa sitä kehitystä jossa tämä itäsuomalainen kohtalonyhteys yhteisen vaalipiirin muodossa myöskin etenee

veroratkaisujen pohjalta kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentäminen edellyttää arjen turvallisuuden vahvistamista kuntien sosiaali ja terveystoimen ja opetustoimen voimavaroja lisäämällä sekä korvamerkityn määrärahan tuomisella aktiiviseen nuorisotyöttömyyden torjuntaan

mutta kiinnitän huomion siihen että politiikan pinnallistumista ja viihteellistymistä kyllä vakavasti ilmenee ja poliitikot itse ovat syyllistyneet tähän pitkälti

suomen talouden kannalta on vielä vakavampaa että hän ja hallitus eivät ymmärrä miten vakavassa talous ja työllisyystilanteessa olemme

meillä on ollut aika voimakkaasti käynnissä tämmöinen nato missiolähetystyö jossa pääministeri ja puolustusministeri ovat olleet ulko ja turvallisuuspoliittisesti mielestäni kyseenalaisella tavalla liikkeellä

yleensäkin oikeusministeriön ja sisäministeriön pitää tehostaa juuri tällä puolella toimintaa kansainvälisesti ja eun puolella mutta sitten myöskin niin kuin edustaja sasi totesi on erittäin ikävää että meillä on kyllä sisäministeriö eri hallitusten aikana saanut turhaan esimerkiksi vakavien rikosten suunnittelun kriminalisointia ajaa

meillä ei ole muutoin itä suomen kehityksessä riittävää painoarvoa jollemme me omaa ylimaakunnallista näkemystä ja edunvalvonnan otetta

se johtuu osin totta kai tiedotuksen tilanteesta iltapäivälehtien orwellimaisesta maailmankuvasta mutta myöskin meidän talon omista toiminnoista

arvoisa puhemies

tässä nimenomaan on huolestuttavaa se että valmistelun heikkous ja myös lääkäriliiton lausunnon virheet eivät ole kunnolla tulleet esille

suomen taloudelliset ja poliittiset turvallisuusedut arvioidaan poliittisesti ja hallitus on tehnyt tietyt linjaukset ja eivät virkamiehet mene hallituksen poliittisten linjausten ohi

tältä osin samalla kun edustuksellinen demokratia vahvistuu vaalikynnys madaltuu myöskin itä suomen edunvalvonta varmasti paranee tätä kautta

vaadimme että hallitus esittää talouden elvyttämiseksi ja työllisyyden vahvistamiseksi täsmäelvytystä liikenneinvestointeihin alushankintoihin asuntorakentamiseen ja kuntien rakennusinvestointeihin

siis tämähän ei rajoitu julkisen terveyden osalta päivystyksellisen hoidon tarpeeseen

se on aina pysäytetty

kyllä tämä on erittäin vakava ja nurinkurinen tilanne

herra puhemies

pahin on tämä sosiaalinen syrjäytyminen joka johtaa tämmöiseen yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen ja tämä on hyvin vakava asia

mutta sitten tämän käsittelyssä olevan ja esillä olleen sakkojen muuntorangaistuksen palauttamisesityksen osalta on todettava että kyllähän ministeri brax perusteli myöskin valtiovarainministeri kataisen kanssa käymillään tausta tuottavuus ynnä muuta

kyllä olen aika huolissani pääministerin kansainvälisillä areenoilla esittämistä linjoista jotka poikkeavat hallituksen linjauksista

tämä muuttaa totaalisesti karttaa ja suomen asemaa

arvoisa puhemies

nähtävissä on ennen muuta niin sanotuksi kvartaalitaloudeksi kutsutun elinkeinoelämän virtausten voimistuminen eli lyhytjännitteisen omistajaintressin esiin tunkeutuminen

ehkä kokoavasti muutama näkökohta

mutta tämä esitys on laadittu niin että se on yksi euroopan laajimmista paperittomien hoidossa ja lisäksi ilman rekisteröitymisvelvollisuutta maahanmuuttoviranomaisille

kyllä siellä tanakasti mennään perässä edelleen

edustaja sasi täällä omassa puheenvuorossaan totesi että media näyttävästi tuo tiettyjä asioita esille mutta ei ehkä välttämättä kaikkia tämän historiallisen prosessin eri vaiheita

perustuslakivaliokunnan erinomaisessa mietinnössä on kiinnitetty huomiota myös siihen että meillä on nyt kaksi kertaa valittu pääministeri keskeinen päättäjä puoluekokouksessa keskustapuolueen ja sittemmin kokoomuksen puoluekokouksessa suomen pääministeri

työttömille nuorille tulee taata heille kuuluva yhteiskuntatakuu mahdollisuus kolmessa kuukaudessa työttömyyden alkamisesta työ koulutus tai harjoittelupaikkaan

ensinnäkin tietysti kannattava meriliikenne edellyttää täysin uutta jäävalmisteista kalustoa ja jäänmurtoa

kyllä jonkun verran syvällisyyttä ja osaamista suomen turvallisuuden ja kansallisen edun vaalimisessa voisi erityisesti odottaa hallituksen johdolta

osin se kertonee tietotaidon talouden mukanaan tuomasta kaivatustakin dynamiikasta mutta ennen kaikkea yri tystoiminnan sosiaalisen koodin muutoksesta moraalin rakoilusta ja yritysjohdon ahneudesta jolle ei löydy mitään markkinataloudellisia perusteita

mahdollisuudet pitää hyödyntää ja pitää nähdä tämän työelämän kehittämiseen liittyvät kovia arvoja paremmat mahdollisuudet että ihmiset jaksavat

keskusteluilla sitä tinkimättömyyttä jolla edellinen porvarihallitus vei tämän runttaamalla läpi huolimatta siitä että me kerroimme ja poliisi ja kaikki kentän havainnot tukivat nimenomaan sitä että tätä ei pidä tehdä koska tällä on todella vakavia seuraamuksia yleiselle turvallisuudelle ja järjestykselle

hallitus ei ole tehnyt pienituloisten asemaan vaikuttavia konkreettisia sosiaaliturvan parannuksia

mutta kuten valtiovarainvaliokunta kolme viikkoa sitten kiinassa vakuuttui myös kiinan arktinen hallinto ja operatiiviset toimijat katsovat hyvin sitoutuneesti nyt suomeen

näin näyttää olevan ja yhdyn kyllä frankfurter allgemeinen arvioon viime kesältä kun siinä todettiin tästä talouskriisin analyysistä että kun aikanaan syyllisten pöytään kutsutaan asianomaisia henkilöitä niin siellä on eu eliitin ohella media samassa pöydässä

kuntaliiton yksiselitteinen kanta kuntien taloudesta liittyy myös meidän vastuuseemme miettiä voimavarojen kohdentamista

eriarvoisuutta on päinvastoin kasvatettu heikentämällä samaan aikaan hyvinvointipalveluiden rahoituspohjaa ja nostamalla terveyskeskusten ja hammashoidon asiakasmaksuja

me näimme silloin että tällä tulee olemaan selkeitä terveyspoliittisia kielteisiä vaikutuksia ihmisten hammashuollon ja terveyden kannalta

juuri kun markkinatalouden merkitystä on korostettu modernissa yhteiskuntapolitiikassa niin sen itsekuri pettää ja sen etiikka yskii huolestuttavalla tavalla

ymmärrän valtiovarainministerin tarpeen päästä suuren valiokunnan selän taakse vaikeassa tilanteessa mutta eduskunnan ja valtiovarainvaliokunnan erityinen vastuu on kyllä valtiontalouden ja myöskin budjetin näkökulmasta hallita tämä kokonaisuus

kemijärvet tuhottiin monta paperikonetta hävitettiin ja katsottiin että suomessa ei ole puunjalostukselle ja metsäteollisuudelle sijaa vaikka esimerkiksi sosialidemokraattien taholta uskottiin ja tehtiin työtä sen eteen että sellun kartongin ja paperin osalta ja uusien biojalosteiden biolääketieteen ja monella muulla puolella on paljon mahdollisuuksia suomen metsävarantojen hyödyntämiseen

tässä täytyy kyllä silloin myöskin katsoa mikä on se epävarmuus suomalaisessa työelämässä jos esimerkiksi kansainvälisten yritysten on helpompi sanoa irti työvoimaa suomalaisista yrityksistä kuin muista

suomessa on euroopan korkeimmat terveydenhuollon asiakasmaksut

nyt myös maakunta ja aluekehitysviranomaiset ovat valmiita panostamaan tähän uuteen hammaslääkärikoulutukseen

mutta täytyy myöskin kansallisen selviytymisen takia käydä nopeasti läpi millä tavalla operatiivista kykyämme parannetaan ministeriörajat ylittävällä tavalla ja olemme valmiita myöskin tulevaisuuspanostuksiin esimerkiksi juuri kirkkoniemen yhteyksien kaivosteollisuuden tarpeiden ja norjan kiinnostuksen myötä

se on sitten syrjäytymisen torjunnan kannalta hyvin tärkeä asia että pitää muistaa että muutakin kuin pamppua tarvitaan vankeinhoidon ynnä muuta

edustaja pekkarinen viime vuoden juhannuksena me vetosimme teihin että tätä suurinta talouspoliittista ratkaisua ei tehdä sillä tavalla kuin edellinen hallitus sen teki

sosialidemokraatit edellyttävät eurooppa neuvoston lailla välittömiä kysyntää tukevia elvytystoimia joilla ehkäistään myös pitkäaikaistyöttömyyden laajeneminen ja toimeentulo ongelmien kärjistyminen

tämä prosessi on kyllä monella tavalla ollut vajavainen ja tietysti jos se on demokratiavajetta eussa vahvistanut niin on se kyllä kansallisesti myöskin kritiikkiä aikaansaava

ja kun täällä eilistä asiantuntijakuulemista kehutaan niin se saatiin sosialidemokraattien kovan vaatimisen jälkeen aikaiseksi viime perjantaina ei sitä puheenjohtaja manninen ollut valmis alun pitäen järjestämään

nyt on kyse tahdosta

puolella

eli tältä osin haluaisin myös edustaja vehviläiselle korostaa että kyllä meidän nykyajan lukiolaisissa ja ylioppilaissa on erittäin tunnollisia ja liikaakin itseltään vaativia nuoria että nyt pitää katsoa että ei myöskään polteta nuoria vaan luodaan heille paitsi opiskelutavoitteita myös tulevaisuusnäkymä työurasta ja tulevaisuudesta suomessa

miksi te ette tahdo tämän itä suomen terveydenhuollon kannalta tärkeää ratkaisun etenemistä

minusta on ollut erittäin hyvä että kun sosialidemokraatit turhaan vetosivat kokoomukseen ja myös keskustaan mutta erityisesti kokoomukseen jolla oletimme olevan hyvät yhteydet kentän poliisivoimiin ja poliisikokemukseen turhaan vetosimme todella viime kaudella niin nyt yhdessä sosialidemokraattien ollessa hallituksessa tämä kanta on nyt kokoomuksen virallinenkin kanta

yleistä asumistukijärjestelmää tulee kehittää

tältä osin minusta on erittäin tärkeätä että suomen taloudenkin osalta tehtäisiin juuri pankkien vastuun ja osallistuvien maiden osalta analyysiä ja myöskin arvioitaisiin miten suomen talouden ja hyvinvoinnin selviytyminen tässä tilanteessa pahimmissa vaihtoehdoissa menee

kyseessä on suurin talouspoliittinen ratkaisu tämä koko vuoden kehityssarja mikä vaikuttaa totta kai myös suomen valtiontalouden kestävyyteen

eläkkeensaajien toimeentuloa on parannettava asumistukea korottamalla ja kaikkein pienituloisimpien lapsiperheiden asemaa vahvistettava nostamalla lapsiperheiden toimeentulotukea

muutama kokoava asia

hallituksen hidastelu kostautuu yhä suurempana inhimillisenä hätänä ja yhä suurempina taloudellisina kustannuksina

tämä keskustelu tässä yhteydessä jossa on haluttu varmistaa metsäteollisuuden toimintaedellytykset puun saatavuuden osalta on ollut hämmentävää

edelleenkään en saanut vastausta keitä ne hallituksen esityksen asiantuntijat ovat jotka arvioivat että lainoituksen antamiseen ei tule olemaan tarvetta

lähtökohta vastalauseessamme on siis talouden vakauttaminen ja tätä samaa tavoitetta tuimme viime viikolla esittämällämme pelastusrenkaalla

tämä ennakoiva tuki ei voi soveltua maihin joilla ei ole talous ja pankkisektori vakavarainen ja talouskasvu uralla

kunnat lomauttavat karsivat palvelujaan ja kohdentavat talouden tasapainottamisen niihin palveluihin ja kuntalaisiin jotka ovat kaikkein heikoimmilla

on itse asiassa pidettävä huoli että maastrichtin sopimuksia ei rikota ja lissabonin sopimuksia ei rikota jatkossa niin että näillä eduskunnan linjauksilla on vain paperin arvo

tältä osin nyt on hyvin selkeää että kun kreikan kanssa joudutaan tekemään ratkaisuja niin ne ratkaisut eivät ole hyviä ja se tarkoittaa myös meille selkeitä menetyksiä

vaadimme että kuntien valtionosuuksia korotetaan niiden taloustilanteen parantamiseksi sekä erityisesti lasten ja nuorten sekä vanhusten ja vammaisten julkisten sosiaali ja terveyspalveluiden tason turvaamiseksi

tämä mielestäni vaatii kyllä myös sosiaalisten vaikutusten arviointia

siksi jouduimme jättämään tähän myöskin eriävän mielipiteen jo maa ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon koska siellä kokoomuksen kanssa sitten hävisimme tähän liittyvät näkökohdat

finanssimarkkinoiden ja reaalitalouden kriisi on horjuttanut pankkien keskinäistä luottamusta ja viimeisimmässä vaiheessa vaikeuttanut yritysten rahoituksen saatavuutta

omaishoidon tuen siirtoa kansaneläkelaitokselle ja tuen kriteerien tarkentamista tulee kiirehtiä

rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja ylipäänsä harmaan talouden ja veroparatiisien hallintaan on kiinnitettävä myös huomiota

kierteen katkaisuun vaaditaan myös muita toimia kuin eduskunnan hyväksymiä väliaikaisia valtiontakauksia

nyt minusta on tärkeätä muistaa että teollisuuden ja metsäteollisuuden osalta meillä on siis raaka ainetta turvataan toimintaedellytykset energian puolelta

nykymuotoinen henkilöstön irtisanomisohjelmaksi muodostunut valtion tuottavuusohjelma on keskeytettävä ja arvioitava uudelleen tarkastusvaliokunnan yksimielisen johtopäätöksen mukaisesti

arvoisa puhemies

tätä tietä olisi pitänyt hyvin vauhdikkaasti lähteä miettimään koska nyt nähdään että kreikalla ei ole hyviä vaihtoehtoja mutta myöskään muille ei ole enää niitä samoja vaihtoehtoja jäljellä

reaalitalouden luottamuksen palauttamiseksi vaaditaan taloutta elvyttäviä toimia jotka vahvistavat kotimaista kysyntää juuri sellaisia kuin sosialidemokraatit esittävät

irtisanomissuoja pitää saattaa suomessa eurooppalaiselle tasolle

siinä on tärkeätä nyt että me varmistamme kauppamerenkulun mutta luomme myös edellytyksiä jäänmurron osaamisen vahvistamiseen jatkossa suomessa jotta me voimme arktisen ynnä muun kilpailun osalta olla toimintakykyisiä